on paikalla

turha kysyä jos ministerit eivät ole paikalla

vaikka meillä on paljon hyvää vanhustenhoitoa ja henkilökunta on osaavaa ja vastuuntuntoista on meillä edelleen aivan liian paljon kokemuksia sekä heikkotasoisesta laitoshoidosta että puutteellisesta avohoidosta

selvitykset eivät meille enää riitä

arvoisa puhemies

kysyisinkin hallitukselta

arvoisa puhemies

vanhustenhuollon laatusuositukset on uusittu mutta niiden seuranta ja valvonta kulkevat jälkijunassa

ikääntyvän väestön oikeuksia turvaamaan tarvitaan laki vanhustenhuollosta

miksi hallitus ei ole ryhtynyt toimiin lain säätämiseksi

ja kyselytunti jatkua seuraava lisäkysymys arvoisa puhemies

talouskriisi etenee ja hallitus vain hymistelee

kuntien talous on romahtamassa lainanoton arvioidaan tänä vuonna kaksinkertaistuvan ja toimeentulotukiasiakkaiden määrä kasvaa jatkuvasti niin kuin täällä jo tuli esille

hallitus ei kehyskeskustelussa edes viitannut näihin ongelmiin ja kysyisinkin

mitä hallitus aikoo tehdä kuntien taloustilanteen korjaamiseksi niin että kunnat pystyvät selviytymään velvoitteistaan eivätkä ylivelkaannu

arvoisa puhemies

ensinnäkin hallitus on väläytellyt työllistävää lisätalousarviota vasta ensi syksyksi ja tällä hetkellä tilanne on kaaosmainen

silti niiden resursseja on edelleen leikattu ja tällä on vaikutusta työ ja elinkeinotoi mistojen henkilökunnan jaksamiseen ja työttömien työnhakijoiden palveluihin

eli nyt minusta asia on jo niin suuri että pääministerin pitäisi antaa eduskunnalle ilmoitus työllisyyden hoidosta

toisaalta jatkaisin sen verran vielä että ministerit eivät vastanneet tähän nuorten yhteiskuntatakuukysymykseen mikä täällä esitettiin

urpilaisen kysymykseen siis nyt jatkokysymys

ensinnäkin ministeri häkämies täällä esitti että työryhmä olisi ratkaissut ja työryhmän ratkaisujen perusteella tehdään taas uusia ratkaisuja

toivoisin että näihin todella vastattaisiin eikä niitä kierreltäisi vain

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

viime kesänä minulla oli mahdollisuus keskustella presidentti medvedevin kanssa mutta ilmapiiri oli hyvä

tarve hammashoidosta on todella suuri koska alueella asuu noin miljoona ihmistä ja seuraukset hoidon puutteesta ovat katastrofaalisia

toinen asia mihin haluaisin puuttua mistä täällä on myös jo puhuttu on tämä yliopistojen rahoitus

elikkä nyt väliaikaisestihan itärajalla ovat rekkajonot poistuneet mutta se on väliaikaista me tiedämme sen kaikki koska kun taloustilanne paranee sen jälkeen rekkajonot palaavat

toivon että ministeri kommentoisi näitä kahta asiaa

näin ollen kysyisinkin pääministeriltä olivatko teillä nämä asiat esillä kun kävitte keskustelua ja jatkokysymys mikä minulla oli oli lähinnä tämä kuljetukset vesistöjen ja raiteiden kautta

nämä ovat juuri niitä tekoja joita pitää pieni ja keskituloisille tehdä

eläkeläisten asumistuki kohdentuu myöskin pientä työeläkettä saaville jotka ovat jäämässä vallan syrjään nyt tästä tulokehityksestä

arvoisa puhemies

yhdyn täysin siihen mitä ed

kanerva sanoi mutta nostaisin vielä esille sen mitä valiokunnan puheenjohtaja painotti omassa puheenvuorossaan eli tämän terveydenhuollon tietojärjestelmän

minusta on erittäin tärkeää että hallitus todella paneutuisi tähän koska tämä on suuri ongelma ja se on myös potilasturvallisuuskysymys

potilasturvallisuus on uhattu

samoin terveydenhuollon henkilökunta joutuu käyttämään todella arvokasta aikaansa hyvin paljon tämmöisiin tietohallinnon toimiin ja niistä aiheutuvaan paperisotaan

se on kyllä koulutetun henkilökunnan voi sanoa hukkakäyttöä

tuntuu aika erikoiselta että näitä työllisyysmäärärahoja todella on jäänyt tältä vuodelta käyttämättä vaikka ne voidaan siirtää tuleville vuosille

erityisesti helsingin ja uudenmaan alueella niitä on jäänyt käyttämättä ja esimerkiksi meidän alueellamme varmaan olisi suurta tarvetta näille rahoille

tarkastusvaliokunnan mietinnössä on puututtu todella erittäin olennaisiin ongelmakohtiin ja luonnollisesti valiokunta edellyttää että hallitus todella kiinnittää huomiota näihin asioihin ja hakee myös niihin ratkaisuja

ministeri hyssälä sanoi täällä että tästä laista laajapohjaisesti on yhdessä neuvoteltu ja hänen mielestään ei kannata ottaa yhtä osaa pois kokonaispaketista

terveydenhuollon sujuvuus on saanut jatkuvasti kritiikkiä myös täällä salissa

eli terveydenhuollon toimivuutta on parannettu usealla tapaa muiden muassa rakenteita korjaamalla terveyspiirejä muodostamalla ja niin edelleen

miten hallitus nyt on nostamassa kuitenkin eläkeiän korotuksen aivan irralleen näistä laajapohjaisista neuvotteluista

ministeri vielä kyseli miksi ihmiset eivät voi olla työssä kun he ovat terveitä

valiokunta on nostanut uudelleen ongelman esille

toisena nostan esille mielenterveyshuollossa havaitut ongelmat

se on vahvasti esillä meidän valiokunnan mietinnössä ja puheenjohtajakin korosti tätä asiaa

vasta uutisoitiin kauhajoen koulusurmien tutkintamateriaali jota ei voi muuten ohittaa myöskään päätöksenteossa

täällä salissa on mielenterveyspalveluiden tarpeellisuus nostettu useaan otteeseen esille mutta minulla on semmoinen tunne että hallitus ei ole nähnyt tämän asian vakavuutta kun kerran ei ole ryhdytty konkreettisiin toimenpiteisiin

tarkastusvaliokuntaa voi edelleen pitää uudehkona mutta todella tärkeänä valiokuntana ja edelleen kiitos vain että se on havaittu myös täällä salissa

valtiontalouden tarkastusviraston kertomus ja valiokunnan mietintö osoittavat muun muassa sen kuinka tärkeää on että eduskunta seuraa kuinka hallitus toteuttaa eduskunnan päätöksiä

vapaavuori toi esille ensimmäisessä puheenvuorossaan että korjausrakentamisen puolella on vaikea määritellä suoraan hallituksen toimenpiteitä jotenkin näin se meni

meidän mallissamme tuki tulisi porrastaa remontin ekologisuuden mukaan niin että remontille saa paremman tuen kun se parantaa rakennuksen energiatehokkuutta

arvoisa puhemies

taidetta ja kulttuuria koskevat käsitykset ovat muuttuneet avoimempaan suuntaan ja on hienoa että selonteossakin tunnustetaan taiteen ja kulttuurin laaja alainen merkitys ihmisen itseisarvoisena perustarpeena

selonteossa käsitellään taiteen ja kulttuurin arvoa ja yhteiskunnallista vaikutusta useasta näkökulmasta mutta yksi olennaisimmista jätetään liian kevyelle huomiolle

taiteen vaikutus terveyteen

kulttuurin hyvinvointivaikutuksista ilmestyi vajaa vuosi sitten erillinen toimintaohjelma mutta myös tässä selonteossa kyseinen aihe olisi pitänyt nostaa vahvemmin esille

ainakin olisi hyvä kuulla miten toimintaohjelman käynnistämisessä on onnistuttu ja miten paljon sille on kohdennettu resursseja

tutkimukset ovat viime vuosina alkaneet antaa vahvistusta sille että kulttuuripalvelujen suotuisat vaikutukset sekä henkiseen että fyysiseen terveyteen ovat merkittäviä

tämä on seikka joka ei useimmille varmasti tule mieleen että taiteella todella voisi olla merkitystä mietittäessä parannuskeinoja näihin kansantauteihimme

turun kaupunki päätti vastikään lahjoittaa turun yliopistolle ainutlaatuisen neljän eri tieteenalan yhteisprofessuurin jonka nimike on kulttuurisen terveys ja hyvinvointitutkimuksen professuuri

tämäkin on konkreettinen osoitus siitä miten tärkeä ja ajankohtainen aihe kulttuurin vaikutus terveyteen on

arvoisa puhemies

selonteossa tunnustetaan että luovan työn ammattilainen jää edelleen väliinputoajaksi sosiaaliturva eläke ja työttömyysjärjestelmissä sekä verokohtelussa

hyvä jatkaa tästä kun sanoitte että jos suomalainen on suomalainen niin sen pitää olla niin ja jos imatralainen on imatralainen niin sen pitää muuten olla niin

ongelmakohdat on kartoitettu joten nyt tarvitaan lujaa tahtoa sekä muuttaa lainsäädäntöä että osoittaa budjettirahoitusta muuttamaan sanat teoiksi

mutta tähän palkkiosäännökseen

hautala että on hyvä että tämä uudistus tuli nyt

suomen kaltaisella pienellä vain uusien innovaatioiden kautta pärjäävällä maalla ei ole varaa jatkaa tilannetta jossa luovan alan toimijat eivät voi saada turvaa ja toimeentuloa omasta työstään

nämä matkakorvaukset ovat aiheuttaneet koko tämän ajan kun me olemme olleet eun jäseniä aika paljon keskustelua miten niitä käytetään ja kuinka epäoikeudenmukaista tämä matkakorvausten tilittäminen on

nyt on minun mielestäni erittäin hyvä että tästä tulee selkeä läpinäkyvä järjestelmä ja järjestelmä jossa kaikki tietävät mitkä kulut ovat ja miten ne maksetaan eikä ole mitään epäselvyyksiä

aiheesta on puhuttu paljon myös peruskoulun tuntijakouudistuksen yhteydessä joka loppuvuodesta meni jäihin ainakin alun perin esitetyssä muodossaan

eli ei voi muuta olla kuin tyytyväinen että tämä uudistus tuli

hyvä näin sillä monien muiden ongelmakohtien lisäksi taito ja taideaineiden aseman vahvistaminen ei olisi toteutunut työryhmän esityksessä tavoitteiden mukaisesti

myös useissa lausunnoissa toivottiin että kaikille oppilaille yhteisiä taito ja taideaineiden tunteja olisi enemmän kuin ehdotuksessa

voi todella toivoa että tämä asia etenee oikeaan suuntaan seuraavan hallituskauden aikana nyt on aika jo aika vähissä sillä taito ja taideaineilla tulee aina olemaan aivan olennainen rooli ihmisen kasvun ja inhimillisen kehityksen perustana

perinteiseen tapaan kertomukseen on koottu yleiskokouksen viime vuonna käsittelemistä aiheista tärkeimmät mutta tämän lisäksi kertomuksessa käsitellään euroopan neuvoston tulevaisuuden haasteita ja roolia eurooppalaisessa järjestelmässä

uudella vaalilakiesityksellä hallitus minusta vain hämmentää kansalaisten demokratiakäsitystä

on mielestäni tärkeää muistaa että euroopan neuvosto ei edistä ihmisoikeuksia ja demokratiaa euroopassa pelkästään tarkkailemalla niin kutsuttuja uusia jäsenmaita nuoria demokratioita

vaalilakiesitys heikentää vaalipiirissä vahvan puolueen asemaa tietysti otan esimerkiksi vaikkapa kymen eli alueellisesti äänestäjien tahto ei tule toteutumaan tämän vaalilain jälkeen

minä en voi ymmärtää mihin tämä väite perustuu

tässähän tapahtuu juuri päinvastoin koska nyt vaalipiirissä ihmiset kokevat että heidän ehdokkaansa ehkä ei menekään läpi kun se paikka menee toiseen vaalipiiriin

valtuuskunnan juhlaistunnon avasi tasavallan presidentti tarja halonen ja ohjelmaan osallistuivat myös eduskunnan puhemies niinistö pääministeri vanhanen ja korkeimman hallinto oikeuden presidentti hallberg sekä euroopan neuvoston yleiskokouksen presidentti lluis de puig

juhlimme siis korkealla profiililla mutta työn merkeissä

edu ja ministeri ministeri brax

kiitos

ministeri brax

kertomukseen on koottu euroopan neuvoston arviot suomen tilanteesta euroopan neuvoston yleissopimuksen osalta euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuimessa sekä eräissä toimielimissä kuten grecossa grecohan on euroopan neuvoston korruption vastainen työryhmä kidutuksenvastaisessa toimikunnassa ja rasisminvastaisessa toimikunnassa

yleiskokous on lisäksi keskustellut perus ja ihmisoikeuksien toteutumisesta euroopassa useiden ajankohtaisten teemojen kautta kuten rankaisemattomuuden poistaminen ihmisoikeuksien puolustajien asema e demokratia ja rikosoikeusjärjestelmään kohdistuva häirintä

sananvapauden ja lehdistönvapauden vaaliminen on myös ollut esillä ja mediaan liittyvät kysymykset tulevat varmaan tulevaisuudessakin olemaan vahvasti esillä

viime vuonna keskusteltiin muiden muassa suhtautumisesta historiallisiin käsityksiin pohjautuviin muistomerkkeihin ja laajemmin historian opetuksen merkityksestä

haluan tässä myös mainita että vaikka euroopan neuvosto ei ole talousasioihin erikoistunut yleiskokouksessa on myös keskusteltu maailmanlaajuisen finanssikriisin vaikutuksista

keskustelu on nimenomaan keskittynyt talouskriisin demokratialle oikeusvaltiolle ja ihmisoikeuksille aiheuttamiin seurauksiin sekä kriisin yleisiin sosiaalisiin vaikutuksiin yhteiskunnassa

nämä ovat albania armenia azerbaidzhan bosnia ja hertsegovina georgia moldova montenegro serbia ukraina ja venäjä

arvoisa puhemies

täällä on jo nostettu esille lähialueyhteistyö mutta tietysti kun tuolta rajan pinnasta tulee se pyörii vahvastikin päässä

tämän ei tulisi olla ainoastaan euroopan neuvoston huolenaihe vaan kaikkien euroopan maiden ja myös euroopan unionin huolenaihe sillä kaikilla mailla tulisi olla sama käsitys siitä miten yhteisesti sovittuja arvoja toteutetaan ja sovelletaan käytännössä

eli kysyisin ulkoministeri stubbilta kuinka tärkeänä ministeri näkee lähialueyhteistyön

minua huolestuttaa että hallituksen jättämässä budjettiesityksessä lähialueyhteistyöhön varattuja määrärahoja on vähennetty

kertomuksessa käydään läpi myös järjestön piirissä käytyä keskustelua georgian ja venäjän välisen sodan vaikutuksista ja niistä suosituksista ja kehotuksista joita olemme antaneet molemmille osapuolille

toinen asia vielä mikä sattui korvaan kun ministeri stubb käytti puheenvuoroaan ja esitteli eri ulkopoliittisia toimijoita